eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa on

tämä hallituksen esitys on sillä tavalla hyvä kuten äskeinen puhuja totesi että kun näitä tuulivoimaloita viedään tuonne merelle niin tästähän hallituksen esityksessä on kysymys että merituulivoiman kokeiluhanke hyväksyttäisiin syöttötariffin piiriin vaikka se on saanut investointitukea

kun kuitenkin nämä valtionyhtiöiden hallitukset valitsee jokin yhtiökokous niin jonkunhan niissä yhtiökokouksissa täytyy omistajaa edustaa ja eikö hänelle saada jonkinmoista kirjekuorta jossa lukee miten näitä kohtuuttomuuksia tullaan yhtiön toiminnassa välttämään

eli minun mielestäni kyllä suomessa turkistuottajat ovat hyvin vieneet sisään terveydenhuoltoa

he ovat palkanneet lisää eläinlääkäreitä katsomaan päälle mitenkä nämä olosuhteet kehittyvät mitenkä turkiseläimiä hoidetaan

kysynkin elinkeinoministeriltä mahtaako hän olla tietoinen että kun tätä kolmen kuukauden markkinoiden keskiarvoa syöttötariffijärjestelmässä sitten verrataan niin onko kysymys suomalaisesta aluehinnasta korotetusta markkinahinnasta vai nord pool aluehinnasta

arvoisa puhemies

tämä on sen takia tärkeä puheenvuoro ainakin minun mielestäni että tämä luottamus ja keskinäisen sopimisen kulttuuri ei ole mitään poliittista jargonia vaan sillä on todella iso merkitys ja jos me valtionyhtiöissä noudatamme semmoista politiikkaa joka ärsyttää suurinta osaa suomalaisia kansalaisia ja työtä tekeviä ihmisiä niin on todella vaikea jatkossa noudattaa tiukkaa hintakuria ja tämä suuri kulurakenne on kaikkein suurin ongelma tällä hetkellä viennin ja pienten yritysten toiminnassa

sairauksien hoito on hyvällä tasolla vasta rokotettiin vähän yli miljoona turkiseläintä penikkataudin takia joten minun näkökulmani mukaan jos jossakin pitää turkistuotantoa harjoitta niin suomi on erinomainen paikka harjoittaa turkistuotantoa

totta kai voi esittää näkemyksiä että vesivoima ja ydinvoima asetetaan tässä epätasa arvoiseen asemaan

arvoisa puhemies

jos jompikumpi valitaan niin toisessa tulee valtiolle huomattavasti enemmän maksettavaa

arvoisa puhemies

mutta itselläni on se käsitys että jos jotakin tässä maassa pitäisi saada lahjaksi tai omistaa niin se on vanha vesivoima ekana koska sillä saa suurimmat voitot nord pool sähköpörssissä ja sen jälkeen tulee sitten vanha ydinvoima jolla ei saa ihan niin suurta voittoa mutta saa kuitenkin merkittävät voitot

tiedonsaanti ja pääsy häiriöttömiin nopeisiin yhteyksiin olivatpa ne liikenneyhteyksiä tai tietoliikenneyhteyksiä ovat nykymaailmassa nopeassa maailmassa ja kaupanteon maailmassa perusoikeuksia ihmisille

täällä edustaja halmeenpää nosti mielenkiintoisen näkemyksen esille mikä pitäisi lainsäädännössä ottaa huomioon

välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja arvostamani edustaja östman kysyi

minusta tuntuu kuitenkin että kun tämä syöttötariffijärjestelmä on aikanaan määritelty kaasulle puulle ja tuulelle samanlaiseksi niin kyllä kai meidän näissä järjestelmissä pitäisi pyrkiä teknologianeutraalisuuteen eli se joka keksii halvimmalla hyvän tavan tuottaa sähköä saa siitä suurimman hyödyn

minusta on hyvä että ministeri on myös huolehtinut siitä että nämä valokuituprojektit sitten pyritään rahoittamaan ja viemään eteenpäin ja loppuun koska on todennäköistä kuitenkin myös asiantuntijoiden näkemysten mukaan että tämmöinen pelkkä mobiiliyhteys ei tule olemaan riittävä vaan tämä häiriötön tiedonsaanti ja kulku ja isojen tietomäärien vieminen näissä kuiduissa vaatii tämän valokuidun

jos me lähdemme tätä tuotantoa sitten verottamaan niin kyllä se ehkä näin meneekin että vesivoimalle pitää asettaa suurempi verorasitus kuin ydinvoimalle juuri tämän mekanismin takia mutta tietysti tästäkin voi olla eri mieltä

se tarkoittaa sitä että tässä maassa kaikki tuotanto alkaa olla tappiollista verrattuna siihen millä hinnalla sähköä saa ostaa nord pool sähköpörssistä

arvoisa puhemies

vaikka tässä nyt on tietenkin vain riistanhoitomaksusta kysymys niin jollakin tavalla haluaisin pohtia tätä metsästysseurojen olemusta tänä päivänä

tämä kysymys on sillä tavalla tärkeä kun me korostamme tässä salissa useissa puheenvuoroissa luottamusta ja keskinäisen sopimisen tärkeyttä näinkin pienessä valtiossa kuin suomi on niin tämä moraalinen velvollisuus palauttaa tämä laiton vero on yllättävän suuri ja tämän takana on suuria periaatteellisia kysymyksiä

ulkomailla nämä seurat ovat monta kertaa metsästys ja luonnonsuojeluyhdistyksiä tai luonnonsuojeluseuroja ja kyllä suomessakin metsästyksen luonne ja metsästäjien asenne ovat muuttuneet niin että saalis tänä päivänä ei ole enää tärkeä vaan metsästäjille on erittäin tärkeää kestävän kehityksen periaatteella noudattaa luonnonsuojelua ja riistakantoja

toinen iso asia eun alueella minun mielestäni on se että me voisimme käyttää näitä meidän itse kunkin mobiilivehkeitä häiriöttä koko eun alueella ilman että täytyy miettiä mitä se missäkin maassa maksaa ja mitä siitä seuraa

itse pidän tärkeänä että valtio säilyttää jonkunlaiset ohjaus ja tukimenetelmät metsänhoidon parantamiseen ja puun liikkeelle saamiseen

juuri ennen tätä täysistuntoa sain kollegalta puhelun jossa valvontaeläinlääkäri oli pyytänyt läänineläinlääkäriltä virka apua eläinsuojelutapauksessa

apua ei sen takia tullut koska matka oli pitkä sitä ei olisi voinut toteuttaa työpäivän aikana ja sitten näiden täydentävien ehtojen valvontatehtäviä oli niin paljon

se on kyllä todella iso projekti ja ellemme me tätä saavuta niin meidän on vaikea olla mukana euroopan laajuudessa digi ja muussa kilpailussa

jos ajatellaan ainakin asiantuntijoiden lausuntoja niin sitä pitäisi kohdentaa entistä enemmän taimikonhoitorästeihin eli taimikonhoitoon bioenergian liikkeelle saamiseen ja metsäteiden peruskunnostukseen

jotenkin joskus tuntuisi että voisi miettiä voidaanko tätä windfall veroa käyttää sitten tämän lauhdetuotantokapasiteetin omistamisen tukemiseksi koska se on tappiollista

jos me tällä tavalla annamme tullin ja ehkä valtiovarainministeriön noudattaa tätä hallintomenettelyä niin kyllä tällä samalla valitettavasti lähetetään kansalaisten oikeudet tuomioistuimia kiertävälle radalle

mutta yksi pienempi asia joka koskee paikallisuutta ja ehkä vähän näitä pienempiä paikkakuntia on tämä paikallisradiotoiminta

onko hallinnosta ja valvonnasta tullut nyt kultainen vasikka jota kumarretaan ja viljelijöitten hyvinvointi ja jopa eläinsuojelu jäävät taka alalle siitä on edustaja östman kysymys

koetaan että ikään kuin metsästäjät vain tappavat mutta kyllä se kokonaisvaltainen vastuu alueellisella tasolla on erittäin vahva ja riistakannoista pidetään huolta ja jätetään jopa hirvet ampumatta jos tämä kanta ei kestä ampumista

toivoisinkin että ministeri kiinnittäisi huomiota siihen että paikallisradiolupia myös annetaan helpommin jotta sitä kilpailua ja ammatinharjoittamisen vapautta riittää ja esiintyy ja toisaalta että nämä ketjuradiot eivät sitten liian mitättömällä paikallisella ohjelmalla valtaa näitä kanavia siinä määrin että kilpailu tappaa ne pienemmät todelliset paikalliset radiot

edelleen pidän tärkeänä sitä että kemeran taso säilyisi suomessa suurin piirtein sillä tasolla millä se nyt on tai mieluummin sitä lisättäisiin

sen takia tämä palautuslaki ja lakiesitys on tehty että eduskunta yksinkertaisesti päättäisi uudelleen tämän lain sisällön koska tältä entiseltä lailta on oikeudellinen pohja pudonnut pois

se on tätä päivää ja se on vastuullista metsästämistä ja sitä ehkä liiankin paljon ylenkatsotaan ja aliarvioidaan

ymmärrän kyllä sen näkökulman mihin tämä perustuu että jollakin tavalla uudelleen arvioitaisiin mutta katkaista sitä ei voi

nimittäin nämä ihmiset turhautuvat siihen jos heillä on selvä mielipide riistakantojen hoidosta olkoot ne riistaeläimet sitten mitä tahansa mutta he eivät pysty sitä enää itse toteuttamaan

eli fiskaaliset syyt eivät voi olla peruste sille että laittomia veroja ei palauteta

vielä arvoisa puhemies lopuksi

kuka tässä maassa on paras asiantuntija kainuussa itä suomessa tai jossakin muualla missä harrastusmahdollisuudet muutenkin ovat erittäin rajalliset verrattuna pääkaupunkiseutuun jos näiden ihmisten omalle arviolle vastuulliselle kestävän kehityksen arviolle ei anneta arvoa ja viitataan kintaalla että heidän tietonsa ovat vääriä

kun me vaadimme kansalaisilta monta kertaa rahojen palauttamista veroparatiiseista ja tuomitsemme yritysjohtajien kohtuuttomia palkkioita ja tiettyjä etuuksia niin on aika nurinkurista että kun valtio tässä tapauksessa tulli joutuu itse ikään kuin palautusvelvollisuuden piiriin niin se ei noudata näitä samoja pelisääntöjä

mikäli tätä asiaa ei hoideta sillä oikeudenmukaisella tavalla niin ainakin itse pelkään että jollakin tavalla tämä saattaa edesauttaa sitä että kansalaisten luottamus valtiota ja verottajaa kohtaan rapautuu ja se avaa portit ikään kuin kahdelle talousjärjestelmälle jotka joissakin muissa euroopan maissa taitavat olla aika yleisiä

minusta tästä pitäisi kyllä eduskunnassa enemmän pitää ääntä ja antaa arvo metsästykselle riistanhoitotyölle koska sehän on suomessa ollut satoja vuosia toimiva kulttuuri ja niin se varmaan tulee olemaan kaikkialla maailmassa

minulla on semmoinen käsitys että on kiellettyä sähkölaskussa tätä syöttötariffia periä vaan se maksetaan kyllä valtion budjetista mutta voin olla väärässä

arvoisa puhemies

saattaa olla että tapahtuu toisinpäin

monet talousviisaat ovat sitä mieltä että jos tästä yhteisestä projektista selvitään se vaatii inflaation mutta myös negatiiviset reaalikorot

voisitteko te arvoisa valtiovarainministeri arvioida vähän tulevaisuutta millä tavalla euro ja eu alueella estetään tuhoisa deflatorinen kehitys joka mitätöi kaikki ne pyrkimykset mitä euromaat tekevät jotta euro pelastuisi

arvoisa puhemies

nämä uusiutuvat ja erityisesti puuenergia ovat suomelle hyvin tärkeitä mutta se minun käsittääkseni linkittyy erittäin vahvasti yhteen turpeen kanssa

kyllä itse koen aika vahvasti sen että sillä ei ole globaalisesti minkäännäköisiä positiivisia vaikutuksia mutta kansallisesti sillä olisi erittäin merkittäviä haitallisia vaikutuksia

semmoinen poliittinen näkemys että turvetuotantoa ajetaan alas suomessa tarkoittaa sitä että puun käyttöä tullaan siispä lähinnä lisääntyvää puun käyttöä tullaan estämään samalla kertaa

arvoisa puhemies

liikkuminen on ihmisten perusoikeus

se on monessa suhteessa logistinen mahdottomuus se on hintapoliittinen mahdottomuus

sen takia kun tämä liikkuminen on ihmisen perusoikeus minä tarkastelen vähän eri alueiden näkökulmasta autoveroa ja tätä liikkumista

siinä käy juuri sillä tavalla että kivihiilelle tehdään tilaa tehdään investointeja koska joka tapauksessa tulee käymään niin että polttoaineesta ei makseta mitä tahansa

tämä sähköverkkojen omistaminen sinänsä on ihan hyvä aloite että se pysyisi kotimaisissa käsissä mutta toisaalta meillä on aika tarkka ja tiukka sähkömarkkinalaki joka edellyttää verkonhaltijalta sen verkon hyvässä kunnossa pitämistä

arvoisa puhemies

sen takia tulin pönttöön puhumaan että tämä on ensimmäinen kerta ja toinen syy siihen on se että kun meillä on täällä elinkeinoministeri paikalla niin ajattelin käyttää tuulivoimaa hieman sivuavan puheenvuoron mikäli arvoisa rouva puhemies sallii

vaikka nämä nyt eivät suoranaisesti ole rinnasteisia niin kyllä se kuitenkin ainakin minun arvomaailmassani vaikuttaa siihen että kyllä pitää jostain ruveta näitä kulurakenteita purkamaan

kun me nyt puhumme tässä salissa energian hinnasta syöttötariffeista tuulivoimasta ja turpeesta ja monesta muusta niin minä haluaisin tuoda siitä näkemyksen esille koska äsken kyselytunnilla me olimme kovin huolissamme suomen kilpailukyvystä ja yritysten kulurakenteesta eli siitä millä hinnalla suomalaista työtä tehdään ja kuinka me saamme suomalaisia tuotteita vientiin ja sitä kautta nostettua koko kansan elintasoa

me tiedämme että tekeminen määrittelee hyvin pitkälle ihmisen hyvinvoinnin ja toisaalta pitkäaikainen toimettomuus on hyvin tuhoavaa

arvoisa puhemies

jos katsoo tätä energiatodistusta ja näitä yksityiskohtia mitä tässä hyvässä kansalaisaloitteessakin on esille tuotu niin kyllähän se vähän kohtuuttomasti kohtelee esimerkiksi suoran sähkölämmityksen asujia koska he eivät silloin kun he ovat valinneet tämän lämmitysmuodon ole voineet tietää että se on rikollista toimintaa niin kuin se nykyään aletaan jo rinnastamaan

kun suomessa vienti ei vedä ja yleensä finanssikriisin jälkeen me palaamme bruttokansantuotteessa edeltävälle tasolle noin kahdeksassa vuodessa mutta nyt näyttää että sitä tavoitetta ei saavuteta ja yksi ongelma on se että me olemme ajautuneet liian kalliin kustannustason maaksi yrityksillä on liian kallista on viranomaismaksuja veroja ja monenlaisia kuluja mikä estää varsinkin pk sektorin vientiä tällä hetkellä ja pk sektorihan on se sektori minne periaatteessa uusia työpaikkoja syntyy

se raha käytetään aivan muualle eli kysymyksessä on selvästi tulonsiirto ja palvelujen rahoittaminen niiden ihmisten yksityisautoilusta joille se on pakollista

näin kysynkin ministereiltä monet suomalaiset kyselevät sitä tänä päivänä minkälainen lainsäädäntö meillä on sen suhteen kuinka nopeasti me saamme suomeen eri kulttuureista tulevat ihmiset työhön olipa se työ mitä tahansa vaikka vain väliaikaiseen koska se jos mikä on se kaikkein paras tae sille että kantaväestö hyväksyy nämä muista kulttuureista tulevat

jos me ajattelemme muutenkin tätä koko vanhojen talojen problematiikkaa niin kyllä minun mielestäni tänäkin päivänä ostajillakin on oltava jonkunmoinen tietoisuus siitä että he tutkivat taloa ja käyttävät asiantuntijoita ilman lain säätämää pakkoa

arvoisa puhemies

silloin minun täytyy kyllä sanoa että jos sosialidemokraatit haluavat verottaa näitä ihmisiä vielä enemmän kuin hallitus niin sehän on selvä arvovalinta se on syytä panna merkille

ja meidän pitäisi kiinnittää puheitten lisäksi myös näihin tekoihin huomiota koska nämä teot sitten muokkaavat ihmisten asenteita ja nimenomaan hyväksyttävyyttä

kyllä kai se järkevin tavallaan todiste siitä on että kysyy ja selvittää paljonko tämä talo syö energiaa koska näitten todistusten ja todellisten energiakulujen poikkeama saattaa olla niin iso

ja jos olen käsittänyt oikein niin tähän suurimpaan sallittuun tuottoon tulee sellaisia muutoksia että lopputuloksena aika varmana pidän sitä sähkön siirtohinnat tulevat nousemaan

jotakinhan tälle pitää tehdä ja tämä hallitus on edes jonkin verran nyt tekemässä sillä että me alennamme autoiluun kohdistuvaa verotusta

kun me korotamme veroja niin totta kai meidän täytyy ilman negatiivista viritystä arvioida sekin mahdollisuus että suomessa ajaudutaan deflatoriselle tielle

mikäli asuntoministeri vain suinkin voi viedä tätä eteenpäin niin että tässä järki tulee käteen ja tämä kansalaisaloite toteutuu tai siinä mittakaavassa kuin valiokunta sen hyväksi toteaa niin minä olen todella iloinen

ainakin itse olen ehdottomasti tällaisen liberalisoinnin kannalla eli viedään siihen suuntaan että ihmiset itse päättävät missä he haluavat asua ja mitenkä he haluavat asua

kun edustaja arhinmäki on pahoittanut mielensä siitä että yritykset maksavat osinkoa minä haluan lohduttaa teitä jopa ilahduttaa teitä että meidän yhteisessä omistuksessa on eräs yhtiö joka ei kyllä maksa osinkoja siitä huolimatta että veronmaksajien rahoja sinne on pumpattu miljardikaupalla

tämä minun puheenvuoroni saattaa olla viimeinen eduskunnassa ainakin se on viimeinen tällä hallituskaudella ja on oikeastaan hirveän hyvä lopettaa energiapoliittiseen puheeseen ja kiittää ensinnäkin kaikkia niitä kollegoita jotka tässä kahden ja puolen vuoden aikana ovat olleet muuttamassa suomen energiapolitiikan suuntaa kotimaisia polttoaineita ja kotimaista työllisyyttä suosivaksi

toinen seuraus siitä on että myös kaupunkiyhtiöt jotka eivät joudu sähkömarkkinalain mukaiseen maakaapelointiin eli tämän sähkön toimitusvarmuuden takia investoimaan tulevat nekin nostamaan sähkön siirtohintoja koska siihen avautuu mahdollisuus

tietysti edellytyksenä pitää olla se että ympäristö otetaan huomioon ja vallitsevat luonto olosuhteet otetaan huomioon joten me tulemme siihen että kunnassa pitäisi pystyä myös määrittelemään että jos joku haluaa ympärivuotisesti asua mökillä ja jos ympäristölle ei tule ongelmia niin siellä pitää pystyä asumaan

arvoisa pääministeri te yritysjohtajana tiedätte että yrityksen menestys perustuu hallituksen jäsenten toimialatuntemukseen osittain ja toimitusjohtajan työskentelyyn

kyllä tällä on paljon väliä sillä jos nämä kaukana päätetään niin kuin esimerkinomaisesti on tapahtunut saattaa kestää vuoden ja se maksaa ja sitten vasta päätös tulee niin että kyllä kunta pystyy nopeampaan toimintaan

siihen ei tietenkään tarvita vastausta itse pitäisin sitä melkeinpä välttämättömänä että me avaamme sähkömarkkinalain ja helpotamme näitä sähkön toimitusvarmuuteen liittyviä aikajänteitä koska tällä hetkellä näyttää siltä että joudutaan tekemään investointeja joissa hyvää verkkoa joudutaan kerimään sähkömarkkinalain velvoitteiden takia ja se ei ole järkevää liiketaloudellista toimintaa varsinkaan kun tämä sähkömarkkinalaki näitten mittavien investointien takia johtaa siihen että pk yritysten ja asiakkaiden sähkön eli energian hinta tulee nousemaan siirtohintamaksujen nousun takia

hallituksen linjahan energiapolitiikassa oli aivan toista ja se oli viemässä turvetta kokonaan pois markkinoilta ja ainakin oma käsitykseni ja varmaan monen kollegan käsitys on se että se oli suuri virhe koska turvetta tarvitaan ilman muuta suomalaisessa energiapolitiikassa yhdessä puun kanssa siitäkin huolimatta että siitä tietenkin on jonkunmoisia ympäristövaikutuksia jotka eivät aina ole positiivisia

en ehkä kysy teiltä pääministeri koska se ei ole soveliasta mutta esitän toivomuksen että outokummun ongelmissa ei jäädä odottamaan omistajaohjausstrategiapapereita vaan niihin puututaan nopeasti koska te myös entisenä yritysjohtajana tiedätte että rakenteelliset ongelmat eivät yrityksessä sillä parane että odotetaan